arvoisa puhemies

oikeastaan yhdyn vaan niihin siilinjärveläisiin kemira growhown työntekijöiden palkansaajajärjestöjen edustajiin jotka toivottivat tervetulleeksi tämän kaupan mutta ehkä ministeri häkämies sittenlain piiriin

nykyään saksakin ajaa niitä ja ranska ajaa mikä tarkoittaa sitä että ehkä nämä maat ovat luottavaisempia oman pankkisektorinsa suhteen kuin olivat aikaisemmin